minä kannatan kotimaisen energiatuotannon lisäämistä ja kannatan nimenomaan monialaista lisäämistä ettemme me tuudittaudu pelkästään esimerkiksi tuulituotannon tukemiseen

ja kun me toivomme palavasti nimenomaan vientiyrityksiä maahamme niin tätäkin kautta on mielestäni aivan perusteltua se mitä perussuomalaiset ovat varjobudjetissaan esittäneet

meillä on tosiaan hyvin laaja alainen tämä oppimisen vaatimusten kirjo

kirkkolain määrittelemät välttämättömät virat kuten kirkkoherra kanttori ja diakoniatyöntekijä säilyvät ennallaan eli kirkon keskeiset tehtävät hoidetaan jatkossakin virkasuhteessa

toisaalta osa ei saa yhtäkään tutkintoa suoritettua ja toisaalta sitten taas työmarkkinat ja talouselämä asettavat korkeita vaatimuksia työelämän joustoja ja toisaalta täytyy olla työntekijöitä ja aikuisopiskelijoita jotka ovat valmiita sietämään epämukavuutta jota tämmöiset talouden syklit aiheuttavat

mitä edustaja heinonen sanoi sitten tästä metsälain uudistuksesta en malta olla puuttumatta siihen että se kenties voi lisätä puun liikkumista metsästä mutta sinne sisältyy myös uusia rajoituksia metsien käyttöön etenkin pohjois suomesta talousmetsäpinta alaa poistuu käytöstä ja kun metsälakien kohdalla on useiden isojen lakien kokonaisuudistus niin kyllä tähän liittyy niitä paljon puhuttuja dynaamisia vaikutuksia emmekä suuntaa välttämättä tiedä

kirkollisen viranhaltijan oikeudellinen asema järjestettäisiin kirkkolaissa mahdollisimman kootusti ja kattavasti ottaen huomioon perustuslain vaatimukset sekä virkamiesoikeudessa ja työoikeudessa tapahtunut yleinen kehitys

mutta jos ajatellaan juuri vientiyrityksiä ja nimenomaan siellä niitä käsityövaltaisia pienyrityksiä niin heillehän tämä alv veron rajan muuttaminen on tarpeen

mutta nyt tosiaan minäkin myös haluan kohdistaa luottavaiset katseeni hallituspuolueiden edustajiin joita täällä istuu

sikäli voidaan ajatella että tämä uudistus on ollut odotettukin ja esitys kattaa asianmukaisesti viranhaltijoiden oikeusaseman perusteet eli kirkollisen viranhaltijan oikeusasema vastaisi pääosin muun julkisen sektorin viranhaltijan oikeusasemaa jollei kirkon järjestysmuodosta tai toiminnan luonteesta muuta erityisesti johdu

he monesti myös joutuvat kilpailemaan koneita vastaan ja koneilla valmistettu teollinen tuote on eri asemassa juuri näitten vähennysoikeuksien puolesta

elikkä muutama vuosi sitten meillä oli noste projekti noste koulutus menossa jolla turvattiin ja hankittiin tutkintoja sellaisille henkilöille jotka eivät olleet peruskoulun jälkeen sitä yhtäkään tutkintoa tulleet hankkineeksi kuka erinäisistäkin syistä mutta joita sitten menestyksekkäästi saatiin koulutuksessa vietyä läpi

maataloudesta on sanottava myös sama mitä täältä useasta suusta on kuultu että kuten taas lisätalousarvio toteaa investointihalukkuus on vähentynyt ja sieltä voidaan taas sitten siirtää rahaa toiselle momentille mutta se että investointeja ei maataloudessa tehdä on todella huolestuttava merkki siitä että maatalouteen ei välttämättä uskota ja tämä voi sitten ruokkia sitä pahaa kierrettä kuten juuri on kuultu että makera rahoitus on auki

sitten vielä tästä kynnyksestä ja siitä tekeekö tämä jonkunnäköisen loukun tai esteen kasvulle

en tiedä onko siinä sitten logiikkaa että veromalli rakennetaan sellaiseksi että se tekee tästä rajan alla olevasta liikevaihdosta automaattisesti siis ihan täydesti verotettavaa

voimassa olevasta kirkkojärjestyksestä kirkkolakiin otettaisiin säännökset jotka koskevat muun muassa viran haettavaksi julistamista virkasuhteeseen nimittämistä viranhaltijan velvollisuuksia virkavapautta sivutointa nimikirjan pitämistä sekä pappien virkasuhteen hakumenettelyä ja viranhoitomääräyksen antamista

minä jotenkin toivon nyt että vaikka edustaja myllykoski ottakaa te koppi että kaivetaan nämä nosteen tulokset esiin ja katsotaan mitä hyvää sillä on saatu aikaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

todellakin onhan se hivenen kummallisen tuntuista että tätä yhtä sanaa sitten valiokunnassa pyöräytetään matkan verran ja sitten palataan eduskunnan täysistuntoon ja tämä prosessi aloitetaan alusta

arvoisa ministeri räsänen kyllä minä kuitenkin edelleen peräänkuulutan sitä kokonaissuunnitelmaa pidemmän aikavälin kokonaissuunnitelmaa joka on hallitusohjelmaan kirjattu ja siihen liittyen pora kolmosta

voimassa olevassa kirkkolaissa on vastaava säännös kirkon jäsenyysvaatimuksesta joka sisältyy myös uuteen lakiin mutta sen sijaan konfirmaatio on laissa kokonaan uusi kelpoisuusvaatimus

meillä on myös tehty jo aikaisemmin sellaisia leikkauksia maatalouteen muun muassa luopumistukeen jotka varmasti myös heikentävät sitä investointihalukkuutta tai tarkoitan sitä että se maatilan sukupolvenvaihdos on niin herkkä hetki maatilalla että luopumistuen vähentäminen voi todella vaikuttaa siihen paljonkin ja se taas vaikuttaa näihin investointeihin

kuitenkin ottaen huomioon konfirmaation keskeisen merkityksen kirkon jäsenyydelle ja kirkon opin tuntemukselle hallintovaliokunta pitää vaatimusta perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkintakäytännön perusteella hyväksyttävänä ja perusteltuna

luulen kuitenkin että aika nopeasti on tämä asia nyt saatu käsittelyyn ja korjattavaksi ja voidaan sitten suunnata katsetta tulevaisuuteen ja tähän uuteen lakiin jolla sitten varmasti voidaan ehkä paremmin lähteä tavoittelemaan sitä tahtotilaa mikä on ollut lähetekeskustelun henki

hallintovaliokunta toteaa lisäksi että lakiehdotuksen siirtymäsäännöksissä on asianmukaisella tavalla otettu huomioon kirkon palveluksessa olleet ennen tämän uuden lainsäädännön astumista voimaan

tämä lukee aivan yksimielisessä mietinnössä mitä valiokunnasta on saatu

esimerkiksi papin viran siirrossa se tarkoittaa esityksen mukaan mahdollisuutta siirtää virkaan ilman viranhaltijan suostumusta jos hänen asemansa ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy eikä hänen palkkansa alene

se on ollut erittäin kallista joten kyllä minä peräänkuulutan myöskin sitten valtiovarainministeriöstä sitä valtiovarainministeri on lähtenyt mikä on valtiovarainministerin kanta siihen miten tämä poliisien resurssi ja toiminta turvataan todella vakiintuneelle tasolle niin että tässä ministeriöt sitten ja ministerit käytte yhteiskeskustelua

lastensairaalasta on lopuksi todettava että sitä rahoitetaan nyt kansalaiskeräyksen avulla mutta eduskunnan korjausta rahoitetaan budjetista

uudistuksen myötä kurinpitomenettely ja prosessi poistuvat kokonaan ja niiden tilalle tulee irtisanomismenettely ja samoin irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä

olen toki kyllä sitä mieltä että eduskunnan korkeinta valtaa käyttävän tahon tilojen täytyy olla kunnossa mutta kieli poskessa on pakko todeta että ehkäpä kansan karttuisa käsi ei tätä remonttia rahoittaisi yhtä mielellään kuin lastensairaalan remonttia

arvoisa herra puhemies

asiantuntijakuulemisissa valiokunnan huomiota kiinnitettiin siihen että lakiehdotuksessa on käytetty käsitettä varoitus kahdessa eri merkityksessä mitä valiokunta ei sääntelyn selkeyden puolesta pidä tyydyttävänä

arvoisa puhemies

en minäkään käy tässä siteeraamaan kokoomusnuorten hyytäviä puheita yleissitovuuksien purkamisesta

mutta arvoisa ministeri virkkunen ensinnäkin te puhutte täällä että äänestysprosentti on laskeva ja kertoo kansalaisten tyytymättömyydestä

nämä tilanteet siis koskevat pappeja jotka eivät ole pysyneet tunnustuksessa tai ovat virkasuhteessaan laiminlyöneet tai rikkoneet velvoitteitaan

suomi on tietoyhteiskunta mutta tietoyhteiskunnassamme ja kuntataloudessa on ollut aivan selvästi pesässä käenpoikanen jota on ruokittu hartaudella mutta se on vaatinut aina vain lisää

valiokunta pitää myös puutteena ettei esitykseen virkasuhdelainsäädännöstä sisälly säännöksiä kuten valtion virkamieslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin sisältyvät syrjintäkieltoa ja tasa arvoista kohtelua koskevat säännökset

mutta puhuitte myös kuntaliitoksista tienä ja nyt me tiedämme että jyväskylän seutu ja kouvolan seutu ovat käyneet läpi isoja kuntaliitoksia ja nyt siellä on käynnissä myös isoja yt neuvotteluja

tarkastusvaliokunta on aivan oikein ottanut kantaa asiaan jonka kanssa kuntapäättäjät ovat tuskailleet vuosikausia ja ovat ongelman tiedostaneet ainakin budjettivaltuustoissa kun it alan hankintoihin on aina vain budjetoitu lisää ja lisää

lakiehdotus ei myöskään sisällä säännöksiä syrjintäkiellosta mutta syrjintäkielto on kuitenkin erityisen säännöksen puuttuessa voimassa muun lainsäädännön nojalla joten syrjintä ei liene kirkossa sallittua tällaisen säännöksen puuttuessakaan

miten varmistatte nyt näillä liitoksilla että tämä kuntaliitosten tie ei ole saman tien myös yt neuvottelujen tie

tässä kotoutumisen edistämisestä annetun lain kahden pykälän muutoksessa on kysymys siitä että ahvenanmaan maakunnan kunnat voivat saada nyt tämän jälkeen lainmukaisia korvauksia kiintiöpakolaisten elikkä kansainvälistä suojelua saaneiden ja eräiden muiden kuntaan ottamisesta

ongelma ei ole yksin terveydenhuollon mutta siellä se mielestäni kipeimmin koskee kun on kyse potilasturvallisuudesta ja haavoittuvassa ja jopa puolustuskyvyttömässä asemassa olevasta kansalaisesta

valiokunta kuitenkin näistä huomioista huolimatta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana eikä valiokunta kuten alussa totesin voi esittääkään muutoksia kirkkolain erityisen säätämisjärjestyksen vuoksi

olen työssäni sairaanhoitajana ja hoitotyön opettajana törmännyt tilanteeseen usein aivan kuten edustaja mäkisalo ropponen kertoi elikkä samassa työyksikössä esimerkiksi oulun seudun yhteispäivystyksessä on kaksi eri järjestelmää käytössä rinta rinnan effica ja esko

pykälämuutoksilla ei olla muuttamassa pakolaiskiintiötä vaan ainoastaan ahvenanmaan asemaa

sama potilas saman hoitajan kädet mutta täytyy palvoa kahta herraa tämän koulutetun hoitajan ja kysymys kuuluu onko aika mennyt oikeaan työhön

arvoisa puhemies

tämä lyhykäinen mietintö jonka hallintovaliokunta on antanut on yksimielinen ja hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana

kokoomukselle täytyy sitten ilmeisesti todeta että verojaoston puheenjohtaja puhuu lämpimikseen ja siitä pääsenkin sitten energia asiaan ja lämmittämiseen

ja vaikka meillä sanotaan että normiohjausta on purettu niin kyllä minä väitän että normiohjausta ovat esimerkiksi monet käypä hoito suositukset jotka suoraan ohjaavat hoitotyön kirjaamista lääkehoidon käytäntöjä

minusta on merkillistä että tässä vaikka ministeri koskinen sanoitte että energia asiat eivät niin teidän rooteliinne kuulu meidän energiakauppataseemme on todellakin miljardeja miinuksella

minusta sitä että me emme lisää kotimaisen energian käyttöä voitaisiin verrata aivan sellaiseen tilanteeseen että norjalaiset lakkaisivat käyttämästä öljyvarojaan tai lakkaisivat käyttämästä vesivoimaansa ja pyrkimästä energiaomavaraisuuteen

edustaja myllykoski totesi äsken että päästökaupalla tällä hetkellä ei ole sellaista vaikutusta fossiilisten polttoaineitten käyttöön että niitä päästäisiin vähentämään niin kuin ehkä myöskin vihreän liiton tarkoitus on

siitä haluankin kysyä ministeri niinistöltä

olen samaa mieltä vihreitten kanssa siitä että eussa voisi montakin asiaa notifioida uudelleen mutta kyllä tällä hetkellä turve on aivan selkeästi se metsähakkeen tukipolttoaine jota tarvitaan

elikkä hyvää kehitystyötä olen nähnyt esimerkiksi rakenteisen kirjaamisen suhteen ja nimenomaan että kehitetään tämän rakenteisen kirjaamisen yhteistyötä sosiaalityön kanssa jolloin yhdenmukaistetaan ja virtaviivaistetaan asiakkaan hoitoa ja kuntoutusta

arvoisa puhemies

se on siis kotimaista ja tätä ovat myös vihreät kannattaneet peikko työryhmätyöskentelyssä elikkä parlamentaarisessa energia ja ilmastopolitiikan työryhmässä

tässä on suuria muutoksia ja tarkentavia linjauksia varmasti on ollut syytä tehdä niistä lähtökohdista kun hallitus on ohjelmansa kirjannut

eli esimerkkinä kun vanhainkodista tai asumispalvelusta mummo lähtee erikoissairaanhoitoon muuttuu siis asiakkaasta potilaaksi niin sosiaalisektorilla on eri ohjelma ja tieto ei siirry kovinkaan joustavasti välttämättä sitten sinne erikoissairaanhoidon puolelle

rajavartijan peruskurssiin sikäli haluaisin tulevaisuutta ajatellen esittää tässä ajatuksen ministerillekin koska peruskurssi ei tuota erityistä tutkintoa vaan kelpoisuuden virkaan

se on myöskin tämmöinen rekrytointitilanne samalla

ja päinvastoin kun potilaasta tulee taas asiakas sosiaalisektorille täytyy huolehtia kotipalvelut ateriapalvelut ja vaikkapa sosiaalitukiasiat saumatta tälle asiakkaalle kuntoon

kyllä piipun päästä mitattuna mutta jos mietitään hetki sitä montako tonnia kivihiiltä käytetään vuodessa montako tonnia sitä kulutetaan turpeeseen verrattuna ja miten kaivetaan ja millaisissa olosuhteissa niin varmasti tilanne ja vaaka kääntyy toiseen asentoon

mutta kun opintoetuuksia ollaan muuttamassa myöskin ja opintososiaalisia etuuksia lähemmäksi muita tutkintoja samalla meillä tulee poliisiammattikorkeakoulumuutos niin minusta olisi ehkä aika harkita sitä että myöskin rajavartijan peruskurssi voisi olla tutkintotavoitteinen

elikkä kuntalaisillakin joiden verovaroilla ohjelmia maksetaan on oikeus vaatia järjestelmältä tulosvastuullisuutta eikä hallitsemattomasti nousevia kustannuksia

ajattelen lähinnä sitä että nyt jo toimitaan koulutuskentässä ja myöskin meillä on aivan toimiva aikuiskoulutusjärjestelmä mihin ymmärtääkseni aika vähälläkin panostuksella voitaisiin tutkinto rakentaa

ajattelen myöskin tätä tutkintotavoitteellisuutta aivan henkilöitten tulevaisuuden kannalta sikäli jos se rajavartiolaitos jostain syystä sitten jää taakse tai sitten jatkokoulutus kiinnostaa

tiedän erään sairaanhoitopiirin jossa väärinkäytös on johtanut syytteeseen asti ja siellä sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta on kiinnittänyt aivan samaan asiaan huomiota

perustuslain asiantuntijat ovat esittäneet hyvin kriittisiä lausuntoja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja monista pykälistä mitkä perustuslain osalta on ratkaistava tässä uudistuksessa

siinä olisi sitten mahdollisuus ponnistaa eteenpäin

laajasti on hyväksyttyä sen hyödyntäminen sen vuotuisen kasvun verran ja jos turpeelle tunnustetaan vuotuinen kasvu silloin se on uusiutuvaa

kiitos myös siitä että hätäkeskuksesta on mahdollista saada varotietoja tulevaisuudessa teknillisellä käyttöyhteydellä

ei meillä minun mielestäni ole tarpeeksi hankintalain tuntemusta ja virkamiehetkin toimivat tietämättäänkin tahattomasti bisneksen armoilla aivan kuten edustaja lehti kiinnitti huomiota eivät tahallisesti mutta kyllä näitä esimerkkejä on päässyt syntymään niin kuin kerroin tuolta omasta sairaanhoitopiiristä

mutta kuitenkin meillä on niitä alueita todella paljon ja tämä yhteiskunnallinen muutos voi olla hyvin nopea niillä alueilla ja kun olette kuitenkin viestittäneet että metropolimalli voi olla omansa niin eikö voisi olla oma harvamalli

itse näen tämän äärimmäisen tärkeänä kun puhutaan harvaan asutusta suomesta tai sitten ihan niistä hätätilanteista mitä tuolla syrjäisillä alueilla voi tapahtua

arvoisa puhemies

yksi uudistus mikä näyttää sisältyvän vielä tänne ammattikorkeakoululakiin on ammatilliseen opettajakoulutukseen liittyvä jolla on myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta aivan varmasti ja olisin pyytänyt ministeriä avaamaan tätä

tietoturvan kannalta tilanne ei voi olla tyydyttävä

lopulta nyt

tunnetteko te näitä alueita

en välttämättä usko että useampi ohjelma merkitsee lisää tietoturvallisuutta vaan päinvastoin lisää mahdollisuuksia erehdyksille ja henkilötietojenkin vuotamiselle

kun täällä nyt on kokoomuslainen puheenjohtaja niin sanonpa että jossakin heitettiin semmoinen ajatus että imagoon liittyen imagoon ei asiointimatkoihin liittyen kuusamo voisi liittyä lapin lääniin pelkästään imagon perusteella

keskustelu päättynyt tähän olisi vähiten asianmukaiselta kun tähän nyt ollaan pyrkimässä

tuulivoimaa on tullut markkinoille ja paljon

on ongelmallista että tuulivoima tarvitsee tuekseen säätövoimaa ja sitä tällä hetkellä näillä vallitsevilla laeilla ja säädöksillä tuotetaan osaksi myös kivihiilen avulla

eli oletteko muuttamassa nykyisiä kelpoisuusvaatimuksia ammatilliseen opettajakoulutukseen pääseville

en voi kannattaa sitä että me itse vastustamme ja ammumme omaa energiatuotantoamme jalkaan vähentämällä mahdollisuutta käyttää turvetta tukipolttoaineena

elikkä nyt lopulta kun saatiin tämä euroopan unionin yhteinen maatalouspoliittinen ratkaisu niin siihen liittyen kansallinen lainsäädäntö vaikuttaa todella byrokraattiselta ja siltä että se ei tuota lisäarvoa suomalaiselle maataloudelle